hallitushan nimenomaan on tehnyt sellaisen asetelman jossa halutaan luopua näistä ehdollisista säästöistä

toinen puoli on se että koko euroopassa ja myös meidän naapurimaissamme pohjoismaissa on tiukennettu ja parhaillaankin tiukennetaan perheenyhdistämisen ehtoja

ja niistä voidaan luopua juuri sen ansiosta että jos tällainen yhteiskuntasopimus näillä tavoitteilla syntyy se vahvistaa meidän kilpailukykyä se lisää työllisyyttä ja sitä kautta vahvistaa meidän rahoituspohjaa jolloin näitä uusia ylimääräisiä sopeutustoimia ei tarvita

ja sitten on tämä toinen ääripää johon kuuluvat esimerkiksi edustaja parviainen ne jotka tällaista järkevää esitystä joka harmonisoi suomen lainsäädännön suhteessa muuhun euroopan maiden lainsäädäntöön vastustavat ja näkevät siinä erilaisia mörköjä

se on eri asia että jokaiselle suomessa kuuluu kiireellinen hoito ja näin on tälläkin hetkellä ja näin on tietysti jatkossakin

jos me tällaisessa tilanteessa suomessa emme toimisi tämän saman suuntauksen mukaisesti vaan jättäisimme nykylainsäädäntömme ennalleen jolloin suomen perheenyhdistämislainsäädäntö näyttäytyisi huomattavasti edullisempana kuin naapurimaidemme ja yleensäkin muiden euroopan maiden perheenyhdistämislainsäädäntö niin eikö tämä merkitsisi sellaista erityistä vetovoimaa turvapaikanhakijoille nimenomaan suomeen mikä voisi johtaa samankaltaiseen tilanteeseen kuin viime vuonna jolloin kymmenettuhannet lähinnä irakista kotoisin olevat turvapaikanhakijat tulivat euroopan lukuisten maiden läpi nimenomaan tänne pohjan perukoille suomeen koska heillä oli se käsitys että suomesta saa helpommin oleskeluluvan ja että suomeen saa helpommin perheensä yhdistettyä

jos meillä on vaikka aids potilas ja vaikka hän on laittomasti maassa niin jos hän on kiireellisen hoidon tarpeessa tai jos hän on täysin hoidosta riippumatta kuolemansairaana niin totta kai hänelle annetaan se hoito mikä hänelle kuuluu

niistä halutaan luopua

hän nimenomaan sanoi että tässä pyritään eroon sellaisesta vetovoimatekijästä joka suomen kohdalla on ja meidän ei ole mitään syytä pyrkiä siihen että esimerkiksi tuhannet irakilaiset tulevat suomeen juuri sen takia että heillä on se käsitys että täältä saa helpommin oleskeluluvan

kun te moititte että otetaan pienituloisilta niiltä jotka eivät ole töissä jotka elävät sosiaaliturvan varassa niin koko yhteiskuntasopimuksen oikeudenmukaisuus on juuri siinä että sillä nekin eli mekin osallistuisimme jotka olemme töissä

kysyin keskustelun kuluessa kriitikoilta suljetteko silmänne tältä tosiasialta vai onko niin että suhtaudutte hyväksyvästi tähän tosiasiaan

suhtaudutteko hyväksyvästi siihen että tässä tilanteessa kun on vaara että eurooppaan tänäkin vuonna tulee satojatuhansia turvapaikanhakijoita suomi näyttäytyy houkuttelevimpana maana ja että suomeen hakeutuu mahdollisesti kymmeniätuhansia uusia turvapaikanhakijoita juuri tämän houkuttelevuuden takia

ihmisoikeuskeskustelussa usein nähdään että viranomaisten toimivaltuudet ja viranomaisten toiminta voi uhata ihmisten ihmisoikeuksia ja näin on ennen kaikkea tietysti totalitaarisissa valtioissa kuten sellaisissa joita johtavat kommunistit tai jotkut muut epädemokraattiset diktaattorit

suomessa minun mielestäni demokraattisessa suomessa ei pitäisi ylikorostaa viranomaisten toiminnan ihmisille luomia ihmisoikeusloukkausten uhkia

meillä ei ole edellytyksiä onnistuneeseen kotoutumiseen jos turvapaikanhakijoiden määrät nyt eivät pelkästään viime vuonna vaan myös tänä vuonna ensi vuonna seuraavana vuonna ovat kymmenissätuhansissa

muutama hetki sitten keskustelimme salissa siitä onko se oikein että puolison tuloihin liittyvä tarveharkinta vaikuttaa työttömän puolison saamaan työmarkkinatukeen

ihmisoikeuksia ovat myös ihmisten oikeus henkeen ihmisten oikeus terveyteen ihmisten oikeus omaisuuteen ja henkilökohtaiseen vapauteen

ja jos vähänkin katsotaan todellista elämää suomessa niin ei kai kellään voi olla epäselvyyttä siitä keiden teot uhkaavat ja rikkovat näitä ihmisoikeuksia tämän päivän suomessa viranomaisten teot vai rikollisten teot

nyt näköjään keskustelemme siitä onko se oikein että vanhempien tuloihin liittyvä tarveharkinta vaikuttaa opiskelijoiden saamaan opintotukeen

en saanut mielestäni vastausta siihen onko niin että tätä ongelmaa ei haluta nähdä tai kysymystä ei haluta nähdä vai onko niin että tätä näin suurta määrää vuosittain ei pidetä suomen kannalta ylitsekäymättömänä haasteena

toistamatta kaikkea sitä mitä sanoin aikaisemmin totean uudelleen että minun mielestäni vanhempien tuloihin liittyvä tarveharkinta on oikea ja järkevä viesti vanhemmille siitä että jos heillä on riittävät ja hyvät tulot heidän pitää omalta osaltaan elättää opiskelevaa lastaan

kun rikolliset käyttävät kaikkia mahdollisia keinoja uusinta teknologiaa ja muuta niin he vain nauravat partaansa jos me säädämme liikaa sellaisia lakeja jotka estävät ja rajoittavat viranomaisia toimimasta tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla rikollisuutta vastaan

täällä eräät kriitikot moittivat tätä ratkaisua siitä että tämä nostaa kotouttamisen kustannuksia ja lisää byrokratiaa

mutta nämä kustannuksethan ovat marginaalisia verrattuna niihin kustannuksiin jotka ovat käsillä mikäli turvapaikanhakijoiden määrä jatkuisi tänä vuonna ensi vuonna samanlaisena kuin se oli viime vuonna

kun täällä on käsitelty aikaisemmin aikaisempina vuosina poliisin oikeutta teletunnistetietoihin ja poliisin oikeutta puhelinkuunteluun niin muistan hyvin ne keskustelut joissa ennen kaikkea vihreiden eduskuntaryhmän edustajat ovat varoitelleet tuossa yhteydessä orwellilaisesta maailmasta

arvoisa rouva puhemies

kotoutumisen onnistuminen työllistyminen yhteiskuntaan sisään pääseminen osallisuuden tunteminen on varmasti radikalisoitumisen ehkäisemisen ja estymisen kannalta erittäin tärkeää

olin tuolla huoneessani lepäilemässä ja samalla seurasin keskustelua mutta siinä vaiheessa kun edustaja ville niinistö nimitteli kokoomuslaisia luikertelijoiksi jotka eivät uskalla saliin tulla puolustamaan hallituksen esitystä niin päätin kuitenkin tänne tulla

haluan vielä sanoa että kun vaaditaan tarveharkintaa kokonaan poistettavaksi niin silloin ei puhuta pienituloisista vanhemmista pelkästään tai keskituloisista vanhemmista vaan silloin puhutaan myös hyvätuloisista tai suurituloisista vanhemmista

herra puhemies

tätä poliisin toimintavaltuuksien lisääntymistä esimerkiksi puhelinkuuntelun ja teletunnistetietojen suuntaan on vastustettu suunnilleen samanhenkisillä argumenteilla kuin millä nyt on vastustettu sormenjälkirekisterin perustamista tai sen käyttämistä törkeiden rikosten tutkintaan

jotta olisi mitään onnistumisen edellytyksiä kotouttamisessa on tärkeätä että suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä ja myös niiden määrä jotka voivat suomeen jäädä jollain tavoin vastaavat meidän voimavaroja

kuitenkin tosiasia on se että suurimmat huumekaupparikokset ja melkeinpä törkeimmät murhat on tässä maassa pystytty viime vuosina selvittämään sikäli kuin on pystytty selvittämään nimenomaan puhelinkuuntelun ja teletunnistetietojen avulla

täällä kriitikot myös sanoivat että tämä on väärä keino kiristää perheenyhdistämisen ehtoja tässä katsotaan varakkuutta tai tuloja se on väärä keino

jos suomi näissä perheenyhdistämisasioissa noudattaisi erittäin paljon lievempää linjaa kuin esimerkiksi kaikki muut pohjoismaat kuin muut euroopan maat on aivan selvää että määrät suomessa nousisivat sellaisiksi että mitään edellytyksiä kotoutumisen onnistumiseksi ei olisi

en huomannut en tosin koko keskustelua voinut olla paikalla että nämä kovimmat kriitikot olisivat esittäneet muita keinoja

tästä tässä laissa on kyse

ja kyllä se että nämä murhamiehet juoksevat vapaina tai nämä huume erät päätyvät katukauppaan teinien ja nuorison käytettäväksi myös uhkaa ihmisoikeuksia niiden ihmisten ihmisoikeuksia jotka ovat uhreina näissä teoissa

en saanut mielestäni tähän vastausta

lopuksi haluan todeta että tässä keskustelussa on mielestäni tuotu esiin aiheellista kritiikkiä tämän lain yksityiskohtia kohtaan

tässä on nyt viimeksi käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja ja myös minä haluan puolustaa maakuntien suomea

tämänkö viestin te haluatte antaa

herra puhemies

täällä monet ovat maininneet tämän kolmen kuukauden määräajan jolloin varsinaisen turvapaikan saaneen eli pakolaisstatuksen saaneen perheenjäsenten tulee hakea perheenyhdistämistä jotta toimeentulovaatimus heitä koskisi ja että tämä määräaika saattaa olla liian lyhyt varsinkin jos tilanne on se kuin täällä sanottiin että esimerkiksi ankaran lähetystöön ei edes siinä ajassa pääse

tässä uudistuksessa annetaan se päätösvalta sinne maakuntiin maakuntien liitoille ja myöhemmässä vaiheessa maakuntien valtuustoille

tässä passirekisterin yhteydessä jota nyt luodaan on puhuttu paljon tietosuojasta ja on aivan selvää että tietosuojan pitää olla kunnossa

mutta haluan korostaa sitä että se kysymys siitä käytetäänkö tätä nyt luotavaa rekisteriä törkeiden rikosten tutkintaan vai eikö sitä käytetä ei millään tavoin vaikuta minun käsitykseni mukaan tähän tietosuojakysymykseen

tähän suuntaan on koko ajan menty opintotukea uudistettaessa ja nyt ainakin edustaja kerola kertoi että keskusta ainakin on sitä mieltä näin ymmärsin että vanhempien tuloihin liittyvästä tarveharkinnasta tulisi kokonaan luopua

en oikein ymmärrä sitä että täällä puolustetaan sitä ajatusta että viime kädessä täällä helsingissä valtionhallinnon ympäristöministeriön tulisi nämä kaavat vahvistaa

tietosuojaongelma syntyy siitä jos on syntyäkseen että rekisteri luodaan eikä enää siitä että rekisteriä käytettäisiin myös törkeiden rikosten selvittämiseen

voi olla että siinä on tarkoituksena se että ei olla houkutteleva maa niin sanottujen ankkurilasten lähettämiseen että ei kannusteta siihen että lapset pannaan yksin ihmissalakuljettajien matkaan millä varmistetaan että sitten perhe pääsee perässä

eikö se ole hyvä että siellä kuntien tai jatkossa suoraan kansalaisten valitsemat elimet tekevät nämä päätökset

herra puhemies

söderman sanoi että kyllä se on ihmisoikeusloukkaus jos joku sellainen henkilö jonka sormenjäljet löytyvät rikospaikalta kutsutaan täysin syyttömänä kuulusteluun

täällä ainakin edustaja autto ja edustaja kerola ja ymmärtääkseni edustaja vikmankin vaativat että myös opiskelijan omiin tuloihin liittyvä tarveharkinta pitäisi lopettaa

vihreät ja vasemmistoliitto ovat vastaan nämä puolueet jotka usein patsastelevat sillä että juuri he puolustavat kansanvaltaa puolustavat sitä kuulemma vielä paljon enemmän ja paljon kiivaammin kuin muut puolueet

joka tapauksessa mielestäni on tärkeätä että valiokuntakäsittelyssä hallintovaliokunnassa näihin yksityiskohtiin kiinnitetään asianmukaista huomiota ja jos nähdään että on aihetta hallituksen esitystä tältä osin täsmentää ja tarkistaa niin silloin siihen pitää olla valmis

siis ei vaadita pelkästään sitä että vanhempien tuloihin liittyvästä tarveharkinnasta pitäisi luopua vaan myös opiskelijan omiin tuloihin liittyvästä tarveharkinnasta pitäisi luopua

jos meiltä löytyy ruumis hotellihuoneesta murhattu ihminen ja sieltä hotellihuoneesta löytyy useiden ihmisten sormenjälkiä ja näitä ihmisiä sitten kuullaan tämän surman tutkinnassa niin ei se loukkaa mitenkään minusta sellaisen ihmisen ihmisoikeuksia joka on tuossa hotellihuoneessa ollut esimerkiksi tämän surmatun ja surmaajan seurassa ja poistunut siitä tilasta ennen surmatekoa että häntä kuullaan

kun tässä nyt sitten annetaan tulevaisuudessa kansalaisten suoraan valitsemille elimille päätösvalta oman maakunnan maakuntakaavassa niin täällä vihreät esittävätkin että se päätösvalta ei kuulukaan sinne vaan se kuuluu helsingissä oleville virkamiehille

eli olivat opiskelijalla millaiset tulot tahansa teki hän kuinka paljon töitä tahansa ja tienasi kuinka paljon tahansa niin hänen pitää siihen päälle saada vielä opintorahaa

mutta itse tarve tälle esitykselle on mielestäni kiistaton ja me emme voi sulkea silmiä siltä huolelta jota halusin pitää keskustelussa esillä vaikka totta kai ymmärrän sitä kritiikkiä mitä myös koko tätä esitystä vastaan inhimillisyyden ja humaanisuuden näkökulmasta on esitetty

minä olen ymmärtänyt että opintoraha maksetaan opiskelijalle sen takia että hän pystyisi opiskelujensa aikana saamaan elannon tämän opintorahan ja muun opintotuen eli opintolainankin avulla

totta kai on selvää että tätä kaavoitusta sääntelevät ja rajaavat ne lait jotka me olemme täällä eduskunnassa säätäneet ja normaali laillinen valitustie on käytettävissä niille jotka kokevat että lakia on rikottu tässä kaavoituksen yhteydessä

tämä henkilö pystyy esimerkiksi kertomaan keitä henkilöitä oli hotellihuoneessa läsnä siinä vaiheessa kun hän sieltä poistui ja siis ennen surman tapahtumista

lopuksi on pakko korjata edustaja kurvisen täällä ilmaisema käsitys siitä että tämä on hallituksen ensimmäinen kunnon askel byrokratian purkamisessa

no jos opiskelijan elatus perustuu hänen omaan työhönsä hän tienaa vaikka kolme tonnia kuussa tekee töitä hieno homma ahkera kaveri miksi hänelle pitäisi sen päälle vielä opintorahaa maksaa

söderman ne aiheuttavat henkilökohtaista tuskaa ja ongelmia ihmisille jotka ovat näiden vuotojen kohteena kuten viittaamanne ed

mutta kuten nyt näemme tällaiset ongelmat ovat olemassa jo tänä päivänä ilman sormenjälkirekisteriä ilman näitä valtuuksia ja pelkästään se että ihminen kutsutaan kuultavaksi rikoksen selvittämisessä kun hänen sormenjälkensä ovat rikospaikalta löytyneet ei minun mielestäni uhkaa kenenkään ihmisoikeuksia

tämä on vähän sukua sille että työttömällekin joka pääsee töihin ja tienaa vaikka kolme tonnia kuussa pitäisi sen päälle vielä maksaa työttömyyskorvausta tai jonkun muun nimistä korvausta

myös minä kiinnitin huomiota toukokuussa helsingin sanomien mielipidesivulla olleeseen talousrikossyyttäjä marita vilkon kirjoitukseen jossa hän puolsi mielestäni varteenotettavin perustein sitä ajatusta että käräjäoikeudessa todistajalausunnot talletettaisiin videoimalla ja nämä lausunnot olisivat sitten autenttisina käytettävissä hovioikeudessa eikä hovioikeudessa enää uudelleen kuukausien mahdollisesti vuosien kuluttua kuunneltaisi näitä samoja todistajia koska ei todellakaan voida ajatella että heidän muistamisensa näistä tapahtumista olisi tänä aikana yleensä ainakaan parantunut

jos te väitätte että se ei sitä tekisi niin kertokaa tälle salille se taloudellinen tutkimuslaitos tai se talousasiantuntija johon te väitteenne perustatte koska kaikki jotka minä olen nähnyt ovat sanoneet että pidemmällä aikavälillä tämänlainen sopimus nimenomaan tukisi talouskasvua ja työllisyyttä

herra puhemies

miksi opiskelijalle joka tienaa elantonsa tekemällä työtä sen päälle pitää maksaa vielä veronmaksajien piikistä opintorahaa

no mitä tässä vaaditaan tai odotetaan

tässä odotetaan että ne joilla työpaikka on olisivat valmiit tekemään pikkasen enemmän työtä

arvoisa puhemies

ne luvut joita edustaja sinnemäki eilen illallakin esitti turvapaikanhakijoiden määrästä verrattuna muihin maihin ovat totta ja kertovat että suomessa turvapaikanhakijoiden määrä esimerkiksi suhteessa ruotsiin ei ole mitenkään suuri

tätä suomen keskusta vaatii entinen keskustapuolue ja tätä näköjään kokoomuksen nuori siipi vaatii voi olla että kokoomuksen vanhempikin siipi

arvoisa puhemies

söderman puheenvuorossaan toi esiin näitä mielestäni perusteltuja näkökohtia ja on todellakin jättänyt lakialoitteen jossa tämä todistajalausuntojen videotallentaminen käräjäoikeuksissa tulisi mahdolliseksi ja käytetyksi tavaksi ja niihin sitten hovioikeudessa tältä osin nojattaisiin

mutta jos puhutaan sinisilmäisyydestä niin on kyllä pakko sanoa että kun eilen oli käsittelyssä esitys joka tarkoittaa sitä että sellaisessa tapauksessa jossa on evätty maassaolo korjataan porsaanreikä siten että ei jouduta antamaan enää asianomaiselle oleskelulupaa jos hän ei vapaaehtoisesti poistu maasta vaikka hänellä olisi siihen täysi mahdollisuus niin se on minun mielestäni sinisilmäisyyttä jos kuten edustaja sinnemäki pidetään tätä muutosta jotenkin perusteettomana ja huonona

söderman puheenvuorossaan esitti ja toivon omaltakin osaltani että lakivaliokunta harkitsisi hyvin perusteellisesti vielä tätä asiaa ja tämän tässä ed

arvoisa herra puhemies

mitä edustaja pirttilahden kysymykseen tulee niin on luonnollisesti totta että kun lapsilisä pienenee niin toimeentulotuella olevien lapsiperheiden toimeentulotuki vastaavasti nousee

toivoisin että kun ministeri brax ei ole tästä asiasta innostunut hän myös vielä tätä asiaa harkitsisi ja tarvittaessa vielä perustelisi tässä eduskunnalle miksi tämä uudistus ei olisi hänen mielestään perusteltu vaikka hän on sitä koskevaan kirjalliseen kysymykseen jo vastannutkin

en niin hyvin tunne näitä vallankäyttöteorioita mihin edustaja biaudet viittasi mutta minun mielestäni voidaan puhua rehellisyydestä

me jotka sanomme että tässä keskustelussa on kaksi ääripäätä on nämä rajat kiinni porukat ja sitten nämä porukat joihin edustaja biaudet kuuluu minun mielestäni se on rehellinen kuvaus tilanteesta

tämä toimeentulotukimeno on tietysti kuntien velvoitteena ja kunnat eivät tällaisen lakisääteisen menon edessä voi sanoa että meiltä ei rahaa löydy

sen sijaan se mitä koko vihreä liitto väittää ja mitä ymmärtääkseni edustaja biaudetkin väittää on että on vain yksi ääripää ja se on nämä rajat kiinni porukat ja sitten nämä toisen ääripään ihmiset eivät ole mitään ääripäätä he ovat vain puolustamassa ihmisoikeuksia ja kaikkea hyvää kaikille politiikkaa ja yrittävät näin kiistää sen tosiasian että he edustavat tässä maahanmuuttokeskustelussa ja maahanmuuttopolitiikassa tätä toista ääripäätä

kyllä siinä todellakin parannetaan naisten työmarkkina asemaa pitkällä aikavälillä

väitän että teitä seuraavat kansanedustajapolvet tulevat vielä siis aikanaan tulevaisuudessa ihmettelemään että tällaistakin uudistusta on aikanaan muinoinen keskusta voinut vastustaa

eli parikymmentätuhatta ainakin irakilaista tuli halki koko euroopan läpi saksan läpi tanskan läpi ruotsin nimenomaan suomeen

mitä sitten tähän asiaan vielä tulee niin tänne on tullut tuhansia ellei kymmeniätuhansia irakilaisia jotka ovat tulleet saksan tanskan ruotsin läpi nimenomaan suomeen

kun kovasti keskusta perustelee vastustustaan myös sillä että kyllä perheiden pitää saada itse päättää ja valita niin minä olen ymmärtänyt että keskusta kuitenkin kannattaa sitä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajausta että jos vanhemmista toinen tai molemmat ovat perhe etuuksien varassa kotona niin silloin ei ole oikeutta täysipäiväiseen subjektiiviseen päivähoitoon

siellä nämä ihmiset kertoivat että he tulivat suomeen muun muassa siksi että heillä on se käsitys että suomeen saa helpommin perheensä kuin joihinkin muihin maihin

ei saakaan

eli tässä uudistuksessa te edustaja lohi ja muut keskustan kansanedustajat hyväksytte että perheiden valinnanvapauteen mennään sisään ja sanotaan että kun olette kotona perhevapailla niin teillä ei ole täyttä oikeutta subjektiiviseen päivähoito oikeuteen

eli ei pidä kannustaa perheitä afrikassa ja lähi idässä lähettämään lapsiaan erottamaan lapsensa perheestään ja lähettämään lapsensa suomeen

ja sitä pyritään tällä lailla myös ennaltaehkäisemään

edustaja maijala te samanaikaisesti vastustatte hallituksen säästöjä ja vastustatte valtion lisävelkaantumista

arvoisa herra puhemies

siksi teidän mukaanne kun on kiristyspaketti

vain oppositiossa on varaa tällaiseen ylellisyyteen että samaan aikaan ja jopa samassa puheenvuorossa voidaan vastustaa sekä säästöjä että velkaantumista

siksikö teidän mielestänne että on liikaa vaadittu että nekin jotka ovat töissä osallistuisivat näihin talkoisiin sillä että heidän työaikaansa pikkasen pidennettäisiin

jos näin on ehdottakaa tarveharkintaan liittyvien tulorajojen korottamista

mitä edustaja auton puheenvuoroon tulee niin edustaja autto kyllä se vielä on niin että vanhempien tuloihin liittyvä tarveharkinta opintotuen eräissä osissa on mukana

teidän pitää tämä kertoa myös uudelle edustajallenne edustaja hänniselle joka täällä aikaisemmin juuri kertoi miten leikataan kaikkien tavallisten perheiden ostovoimaa ymmärsin esimerkiksi kaupassa käymiseen käytettävää ostovoimaa jossa otetaan

edustaja zyskowicz on kehittänyt ihan ikioman talousoppinsa jonka nimi on se että kilpailukyvyn parantaminen tapahtuu palkkoja laskemalla tai työaikaa pidentämällä